suomen pitäisi muutenkin ottaa yritysverotuksen suhteen mallia virosta

arvoisa puhemies

täällä on ollut ilo kuulla että edustajat laajasti ovat yrittäjähenkisiä

tällaista tarvitaan tässä maassa yrittäjähenkisyyttä koska yritykset luovat työpaikkoja ja tietysti hallituskin niin kuin ihalainen täällä on maininnut nuorten sanssit ja muut

puhutaan aina uusista yrityksistä

näihin ensimmäisen vieraan työntekijän palkkausasioihin kun kiinnitettäisiin huomioita ja annettaisiin joustoja meille syntyisi nopealla tahdilla uusia työpaikkoja ja tähän minä näkisin että nyt hallituksenkin täytyisi satsata entistä enemmän

olen tästä jo useaan kertaan kysynyt eri ministereiltä mutta toistaiseksi hallitus ei ole näyttänyt asialle vihreää valoa enkä suoraan sanottuna ymmärrä miksi

myös oppisopimukseen sille puolelle

nämä ovat täsmä ja tehokkaita toimenpiteitä työttömyyden nujertamiseksi

liikennepuoli sai hieman helpotusta tuskiinsa budjettiriihessä mutta toisaalta tilanne ei ole vieläkään kummoinen

etenkin mitta ja massauudistuksen voimaan tultua tiestö kaipaa kipeästi rahaa ja tästä erityisenä esimerkkinä surkeassa kunnossa oleva alempiasteinen tieverkkomme

ministeri kataisen hallitus veneineen ja rapala uistimineen ovat veronmaksajien kannalta vaarallinen ja kallis yhdistelmä

euro rapala uistimen yhdessä koukussa rimpuilee jutta urpilainen ja toisessa paavo arhinmäki ja kolmannessa vielä tänään mari kiviniemi

lapsilisien lisäksi hallitus leikkaa nyt muitakin lapsiperheitä oleellisesti koskettavia kohteita kuten esimerkiksi asuntolainan korkovähennysoikeutta ja työmatkakulujen vähennysoikeutta kiinteistöveroon tulee muutoksia ajoneuvo ja polttoaineveroja nostetaan korotetaan sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja varoja perusopetuksen laadun parantamiseksi leikataan ja lisäksi viime vuonna tehtiin kaikkien arvonlisäverokantojen korotus

nyt ei siis ole kyse pelkästään lapsilisän leikkauksesta vaan siitä että hallitus jälleen kerran kurjistaa pienituloisten arkea

syöttinähän on kataisen käyttämä ministeriauton audin takapenkki

jutta ja paavo nielaisivat jo syötin mari joutuu sylkäisemään sen suustaan mutta pitää lämpimänä heille vielä tänään ministeri audin takapenkkiä

terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl on tutkinut että yksi lapsiperheköyhyyden syistä on sosiaaliturvan ostovoiman jälkeenjääneisyys

tähän kuuluvat esimerkiksi lapsilisät vanhempainpäiväraha ja kotihoidon tuki jotka ovat jääneet ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen ja ansiotulojen noususta

sitten

mikä on sellainen sijoittajan vastuu joka perustuu vaan toiveeseen

köyhyys onkin tänä päivänä vakava riski lasten ja heidän vanhempiensa mielenterveydelle

saksalaiset ranskalaiset ja englantilaiset pankit eivät kuuntele kataisen toivotaan toivotaan konserttia

tämän menon jatkamisesta päätetään nyt tässä salissa esillä olevan portugali paketin äänestyksessä

mikäli eduskunta antaa luottamuslauseen kiviniemen ensimmäiselle toimitusministeriölle niin kylvetään vain uuden kriisin siemeniä jonka seurannaisena euron sosiaaliluukulla on seuraavana jo espanja

valitettava tosiasia on että jatkuvat negatiiviset uutiset taloudesta ja työttömyydestä kansalaisten huoli työttömäksi joutumisesta ja ainainen huoli rahan riittämättömyydestä aiheuttavat ilmapiirin joka voi vaikuttaa kielteisesti syntyvyyteenkin

nyt meillä on mahdollisuus puhaltaa tämä piirileikki poikki

arvoisa puhemies

suomen kestävyysvajeen perusta on vuosikymmeniä jatkuneessa alhaisessa syntyvyydessä jota on yritetty korjata veroilla leikkauksilla ja maahanmuutollakin mutta ne eivät ole olleet kestäviä ratkaisuja

kestävin ratkaisu on lisätä lasten syntyvyyttä mutta se ei toteudu lapsiperheiltä leikkaamalla vaan nimenomaan perheitä tukemalla

perhepolitiikan tulisi olla kestävää ja pitkäjänteistä sellaista joka loisi perheen perustajille luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen eikä tällaista kylmää hyvinvointietuisuuksista nipistämistä

portugalilla ja kreikalla on antaa tällaiset vakuudet suoraan lainaajille ilman suomalaisten veronmaksajien välitysmiestoimintaa

arvoisa puhemies

pitäisikö lapsilisät perua todella suurituloisilta perheiltä

kannatan edustaja timo soinin esitystä portugali paketin hylkäämisestä

lakialoite jonka edustaja jalonen on tehnyt on mielestäni oikeansuuntainen koska niin kuin useissa puheenvuoroissa täällä on todettu tupakka on erittäin haitallinen ja tällä tavalla tällä uudella lailla saataisiin hallintaan tämä että ennen kaikkea nuorten joissa on tulevaisuus tupakointia oltaisiin tällä lailla rajoittamassa

tämä on vielä siinä mielessä erittäin hyvä asia että tämä tarkoittaa tällä vuosituhannella syntyneitä nuoria henkilöitä niin kuin täällä on

lakialoite on erittäin hyvä ja toivotaan että se sosiaali ja terveysvaliokunnassa etenee ja tulee sitten uudessa muodossaan tänne suureen saliin

arvoisa puhemies

ensiksi kiitän että edustaja vehviläinen joka oli edellisen vaalikauden hallituksessa liikenneministerinä ja selvitteli noita asioita on todella täällä paikalla

mutta täytyy todeta että kun suomi on oma saareke ja olemme todella viennistä riippuvaisia niin kyllä näissä neuvotteluissa olisi pitänyt pyrkiä kaikin keinoin siihen että meidän vientiteollisuudelle ei tämmöisiä lisärasitteita tule

nythän laskelmat ovat hieman tarkentuneet ja lukematkin tulleet alaspäin mutta kuitenkin uhkakuvia on olemassa erittäin paljon niin kuin valiokunnan puheenjohtaja jokinen toi tuossa esille

kyllähän se on selvää että meidän itämeren ympärillä tapahtuva liikenne on aivan minimaalista siihen verrattuna mitä tuolla välimeren alueella on ja niin kuin meillekin valiokunnassa näytettiin näitä terveyshaittoja niin kyllä siellä rannat olivat paljon punaisemmat kuin meillä täällä itämeren alueella

ei toivota mitään muuta kuin myönteistä tälle että meidän vientiteollisuutemme ei loppujen lopuksi joutuisi niin suuriin kustannusvaikutuksiin kuin mitä arviot ovat

arvoisa puhemies

silloin kukaan muu ei uskaltanut sanoa samaa ääneen mutta nythän täällä jo moni muukin kuin perussuomalainen toitottaa että kreikka ulos eurosta ja piikki kiinni

kreikka olisi silloin joutunut valitsemaan toisen tien ja uskallan sanoa että monella tavallisella kreikkalaisella olisi parempi taloudellinen tilanne kuin mitä se tällä hetkellä on

näillä nykyisillä tukipaketeilla pelastetaan tai sanotaanko niin että yritetään pelastaa pankkeja ja poliittista eliittiä tavallisen kansan kustannuksella

kun tilannetta katsotaan nyt niin tässä vaiheessa kreikan kilpailukyky on kokonaan mennyttä euron takia kansa kärsii ja leikkaukset kreikassa ovat loputtomia

asuntopolitiikan ongelmat kärjistyvät nimenomaan helsingissä

täällä on kyllä työpaikkoja mutta tänne muuttaminen on hankalaa ensinnäkin siksi että täällä ei ole asuntoja ja toisekseen siksi että asunnot ovat niin kalliita

ei ainakaan suomen kansalla

meillä on omiakin murheita rahoitettavana kuka ties meillä olisi vielä täysimittainen ja toimiva puolustusvoimatkin ilman näitä tukipaketteja

asuminen ylipäätään pääkaupunkiseudulla on jopa tuplasti kalliimpaa kuin muualla suomessa

arvoisa puhemies

kataisen hallitus on korostanut että kreikan säästöohjelman tulee olla uskottava mutta meidän perussuomalaisten mielestä tämä toiminta on kaukana uskottavuudesta

mikäli uutta asuntorakentamista ei saada pikimmiten käyntiin meille syntyy pääkaupunkiseudulle todellinen asuntokupla ja hinnat karkaavat totaalisesti käsistä

nyt olisi taloudellisesti erittäin hyvä aika rakentaa

arvoisa puhemies

vuosikymmenten saatossa se tulee vielä räjähtämään käsiin jos ette nyt pikaisesti ota itseänne niskasta kiinni ja yksinkertaisesti ala rakennuttamaan lisää uusia asuntoja

työ ja koulutuspaikkojen vieminen maakunnista johtaa automaattisesti siihen että ihmiset muuttavat töiden ja opiskelujen perässä sinne missä niitä on tarjolla

tämä suuruusideologian ihannoiminen ei olekaan niin yksinkertaista kuin luulitte sillä isoillakin kaupungeilla on ongelmia todella isoja ongelmia

hallitus voisi nyt lopettaa asuntopolitiikasta riitelemisen ja yksinkertaisesti patistaa kuntia kaavoittamaan tyhjiä tonttejaan ja pakottaa niitä käyttöönottoon

vuokra asuntotuotannon vauhdittaminen julkisin varoin tulee nähdä ennen kaikkea investointina tulevaan eikä pelkästään valtion taloutta rasittavana menoeränä

arvoisa puhemies

lopuksi haluan sanoa että tämä kupla mikä täällä pääkaupunkiseudulla on johtaa jo kymmenien vuosien taakse virheelliseen alue ja talouspolitiikan johtamiseen tässä maassa

arvoisa puhemies

hallituksen rakenneuudistuspaketissa ei ole konkreettisia edellytyksiä talouskasvulle vaan se on lista yksittäisistä leikkauskohteista

siellä on leikkauslistalla muun muassa aikuisten hammashuolto jossa hammashuollon tarkastusvälejä pidennetään ja ympärivuorokautisesta päivystyksestä luovutaan sekä laitoshoidon vähentäminen vanhustenhuollossa

kunnat säästävät mutta yhteiskunta ei säästä kun kela omaiset ja vanhukset itse joutuvat maksamaan aiempaa suuremman osuuden

kolmas järjetön toimenpide hallitukselta on kotihoidon tuen leikkaus

arvoisa puhemies

siinä missä hallitus ei sanallakaan mainitse yrittäjyyttä rakenneuudistusläpyskässään perussuomalaisten rakennepaketti nojaa työhön ja talouteen

on erittäin hyvä asia että ensiksi poliitikkojen tekemä lakiehdotus jonka kansalaiset ovat kokeneet epäoikeudenmukaiseksi on kansalaisaloitteen pohjalta nyt sitten saamassa uuden muodon

tämä on oikeansuuntaista toimintaa

täällä valiokunta kannanotossaan pitää näitä kertoimia tarkoituksenmukaisina lähinnä uusiutuvan energian edistämisen kannalta mutta niiden käyttö energiatodistuksessa ei ole kuluttajan kannalta selkeää ja ymmärrettävää vaan tarkoituksenmukaisempaa olisi vertailla rakennuksen laskennallisia kulutukseen perustuvia arvoja keskenään

varmistaisimme eri yritysmuodoille tasapuolisen verokohtelun niin että avoimet ja kommandiittiyhtiöt eivät jää verotuksellisesti osakeyhtiöiden jalkoihin

ennen kaikkea tässä asiassa on tietysti järkevää että pyritään uusiutuviin energiaratkaisuihin mutta silloin kun näitä ratkaisuja ollaan tekemässä niin myös valtiovallan taholta täytyy tulla niitä porkkanoita että saadaan esimerkiksi öljylämmitystä tai sähkölämmitystä koskevia asioita sitten pidettyä esillä ja että mennään näihin uusiutuviin energiaratkaisuihin

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta

arvoisa puhemies

suuruudenhullu ideologia suurkunnista näin harvaan asutussa maassa johtaa väistämättä erilaisiin ongelmiin sen lisäksi että kuntaliitoksiin ajetaan myös sellaisia kuntia joilla on edelleen talous ja palvelutaso kunnossa

hallitus on leikannut kuntien valtionosuuksia yli kaksi kertaa enemmän kuin hallitusohjelmaan on kirjattu ja kuntien harteille on kasattu sellaisia velvoitteita joista niiden on tässä tilanteessa mahdoton selvitä

viikonloppuna erään iltapäivälehden verkkosivuilla lukija kommentoi suomen takauksia espanjalle pysäyttävästi

sivukorvalla kun kuuntelee kansalaisten puheita niin heistä huomaa äärettömän huolen sekä suomen että heidän ja heidän lapsenlapsiensa tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

ihmiset yksinkertaisesti voivat pahoin koska kukaan ei osaa ennustaa miten tässä kriisissä tarkalleen käy ja kuinka pitkään me tässä suossa olemme

sen lisäksi että valtion pitäisi keskittyä yrittäjyyden tukemiseen ja jättää tätä kautta ja ja tätä kautta työpaikkojen luomiseen valtion pitäisi myös julkisten työpaikkojen suhteen omata suhteellisuudentajua